ennalta ehkäisevä työ on vahvemmin kytkettävä terveyskeskusten palveluihin ja terveyskeskusten asemaa ja merkitystä on vahvistettava entisestään

värderade talman

om regeringen verkligen skulle vara ute efter att stärka östersjöforskningen skulle man omedelbart inleda en planering av havscentret i vik och en möjlig sammanslagning av de tre instanserna finlands miljöcentral havsforskningsinstitutet och meteorologiska institutet

se on myös heille vaikeata mutta kyllä minä heille silloin kerron tietenkin selitän miksi se on heille tärkeätä ja juuri sen että se avaa mahdollisuuksia ja suomi on kaksikielinen maa

för att förenkla ansvaret skulle det vara naturligt att hela östersjöforskningen skulle ställas under miljöministeriets förvaltning

aivan niin kuin täällä joku aikaisemmin totesi että heidän lapsensa vasta aika isoina huomasivat että suomi on kaksikielinen maa aivan samalla tavalla minun lapseni sen huomasivat

myös ilmastonmuutos huomioon ottaen ja kokonaan itämerestä riippumatta vahva logiikka puhuisi sen puolesta että ilmatieteen laitos yhdistettäisiin suomen ympäristökeskukseen ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallinnonalaan

ärade talman

hallituksen tulisi jättää reviiriajattelu vähemmälle ja keskittyä enemmän siihen mikä on kokonaisuuden ja tässä tapauksessa ympäristön kannalta parasta

mitä hallitus vielä voisi tehdä jotta täällä tuotettu pelletti tosiaankin myös hyödynnettäisiin suomessa

kysynkin sen vuoksi mitä hallitus aikoo tehdä jotta nämä aika huolestuttavat ennusteet eivät toteutuisi

huomisen äänestyksessä on kysymys oikeudenmukaisuudesta ja tasa arvosta

kirkko tekee jatkossakin omat päätöksensä vihkimistoimituksesta

meidän valtamme rajoittuu päätökseen sateenkaariparien tasa arvoisesta asemasta heteroparien kanssa lain edessä

kyse on sekä periaatteellisesta että oikeudenmukaisuuskysymyksestä

kannatan tasa arvoista avioliittolakia

värderade talman herra puhemies

vain kolme eu maata on edelleen naton ulkopuolella

mahtaako olla niin että eun nato mailla ei ole sama tarve samanlaista kiirettä kehittää tätä eun ulkosuhdepolitiikkaa kuin esimerkiksi suomella ja ruotsilla on

värderade talman

toinen kysymys

tarkoittiko ministeri pekkarinen äskeisessä puheenvuorossaan sitä että ydinvoimakapasiteettia rakennetaan kattamaan näitä huippukulutuspiikkejä ja normaaliaikana siis tämä ydinvoimasähkö viedään ulkomaille

mistä johtuu että tämä tavoite on matalampi nyt kuin mistä puhuttiin vuosi sitten

tämän vuoksi kyllä sanoisin että kyllä putki on todellakin parempi vaihtoehto jos näitä kahta verrataan

on hyvä ja kannatettavaa myös että hallitus heti kevätkauden alussa antaa elvyttävän ja työllisyyttä parantavan lisätalousarvion eduskunnalle

tämä sen vuoksi että eduskunta jo kerran on hyväksynyt hankkeen toteuttamisen ja myös hankesuunnitelma on jo olemassa

korostamme ykn roolin keskeisyyttä ja eun aktiivisuutta afganistanin kysymyksessä

värderade talman

den nya regeringen gör helt rätt i att nu starta en diskussion om en kommande skattereform

valmius tilanteeseen puuttumiseen on oltava jos tilanne pahenee ja siviiliväestön tilanne vaikeutuu tai heikkenee

eri tukimuotojen koordinointi on myös tärkeää jotta afganistanin yhteiskunta kehittyisi myönteisesti

keskustelu tulevista veroratkaisuista on jo alkanut ja martti hetemäen väliraportti verotuksen uudistamisesta vauhdittaa tätä keskustelua

kehitysyhteistyömäärärahoja ja siviilikriisinhallintaa on lisättävä kun isaf joukot vedetään pois maasta

pk yritysten merkitys suomen taloudessa on äärimmäisen tärkeä ja kysynkin siksi pääministeri kiviniemeltä

suurena haasteena on kansainvälisen avun kohdentaminen niin että hallinto voidaan rakentaa afganistanin väestön luottamusta herättävällä ja turvallisuutta lisäävällä tavalla

erityisesti kansainvälisen yhteisön on seurattava afganistanilaisten tyttöjen ja naisten tilannetta jotka ovat joutuneet kärsimään paljon erityisesti talibanin hallinnon aikana mutta myös nykyisen hallinnon alla kuten human rights watch raportti muun muassa todistaa

niitä voimia jotka haluavat evätä tytöiltä ja naisilta perusoikeudet kuten oikeuden koulunkäyntiin ja terveydenhuoltoon ei pidä päästää valtaan

i utskottets betänkande konstaterar vi att finland för sin del ska eftersträva att det internationella samfundet betonar skyddet av civila och respekten för religion och kulturer

mutta arvoisa ministeri asia joka kuuluu tähän kokonaisuuteen on näissä pienpuhdistamoissa syntyvän sedimentin käsittely

haluaisin kysyä ministeriltä onko odotettavissa uusia suosituksia tämän sedimentin käytöstä ja mahdollisesti myös fosforin talteenotosta

puhdas vesi vesistöjen viimeisten vapaiden jokien purojen ja norojen suojelu on todellinen kunnia asia johon meidän sukupolvemme on suhtauduttava mitä vakavimmin ottaen huomioon tulevien sukupolvien oikeus turmeltumattomaan elinympäristöön

lainsäädännössä sekä vesilaki että ympäristönsuojelulaki säätelee vesien suojelua ja käyttöä ja yhtenä päätavoitteena uudistuksessa on näiden lakien välisen suhteen selkeyttäminen

ympäristönsuojelulaki kieltää esimerkiksi pohjaveden saastuttamisen kun taas vesilain säännökset yleensä säätelevät pohjaveden riittävyyttä eli virtaamaa

myös monissa muissa laeissa on säännöksiä pohjavedestä

joutsenmerkki on meille kaikille tuttu ympäristömerkki joka tosiaankin sai alkunsa pohjoismaiden neuvoston aloitteesta

tämä on hyvä esimerkki siitä mitä pohjoismaiden neuvosto on tuottanut

lopuksi haluaisin todeta että toivon että mahdollisimman moni kansanedustaja saisi mahdollisuuden osallistua pohjoismaiden neuvoston toimintaan jollain tavalla joko edustajana tai seminaareissa tai muissa tapahtumissa koska pohjoismaiden yhteistyö parlamenttien välillä on tosiaankin inspiroivaa ja avartaa näkemyksiä

ebrdn ympäristöhankkeiden rahoitus venäjälle on edelleen jäissä koska ukrainan tilanteen sopimista on pidetty ehtona toiminnan uudelleenkäynnistämiselle

näillä näkymin tämä tulee kestämään kauan

olisi myös hyvä jos yhteistyötä pohjoismaiden parlamenttien ja valiokuntien välillä kehitettäisiin myös pohjoismaiden neuvoston ohella ja tätä voisi esimerkiksi tehdä yhteisillä pohjoismaisilla tutustumiskäynneillä

tilanne on vakava sillä ainoastaan avoin kansainvälinen yhteistyö antaa venäjän ympäristöviranomaisille näkyvyyttä ja siten parempia toimintamahdollisuuksia

tämä on nähty itämeren piirissä ja se koskee myös arktista aluetta jossa esimerkiksi barentsin alueen nokipäästöjä tulisi saada nopeasti kuriin

kuulin juuri viime viikolla että ranskan ja saksan eu valiokunnat ovat tehneet yhteisiä valiokuntamatkoja eun mahdollisiin tuleviin jäsenmaihin

sekä itämeren ympäristön pelastamisen vuoksi että herkän arktisen luonnon ja ilmastohaitallisten päästöjen rajoittamisen vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää jatkaa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöyhteistyön harjoittamista venäjällä

tarkoituksenmukaisia yhteyksiä kuten ympäristönsuojelua on ylläpidettävä naapureiden kanssa myös vaikeina aikoina

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asian loppuunkäsitellään ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys ja kiitos

en del kritiska röster har hörts och det finns en oro för att havsforskningen försvagas

haluaisin tietää voiko hallitus taata että merentutkimuslaitoksen lakkauttaminen ja merentutkimuksen uudelleen järjesteleminen johtavat itämeren tutkimuksen ja merentutkimuksen vahvistumiseen

huhuja liikkuu nyt siitä että esimerkiksi merkittävä osa kumpulassa olevista uusista laboratoriotiloista on tarkoitus vuokrata ulkopuolisille tahoille eikä suinkaan käyttää merentutkimukseen

det centrala syftet med den föreslagna kollektivtrafiklagen är bra

pääkaupunkiseudulla on vastikään perustettu uusi helsingin seudun liikennekuntayhtymä joka vastaa vuodenvaihteen jälkeen joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä entisissä ytv kunnissa ja uusissa jäsenkunnissa kirkkonummella ja keravalla

uuden kuntayhtymän ansioista voidaan koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenne laajennettuna myös keravalle ja kirkkonummelle joista on paljon työssäkäyntiliikennettä helsinkiin suunnitella kokonaisuutena

käytännössä tämä merkitsee että lippujärjestelmän vyöhykkeiden hintojen ja reittien sekä kulkuvälineiden yhdistämisen suunnittelu ja sopeuttaminen siirtyvät keravalta ja kirkkonummelta helsingin seudun liikennekuntayhtymään

uuteen järjestelmään siirtyminen edellyttää että joukkoliikennelain säännökset sallisivat linjaliikennelupien irtisanomisen kohtuullisessa ajassa